unelmahötön sijaan tavoitteet toimenpiteet sekä strategiset linjaukset suomen talouden tasapainottamiseksi ja uuden kasvun luomiseksi on tehty määrätietoisesti yhteisvoimin kolmen suurimman puolueen kesken

muun muassa subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisen kritiikin ymmärrän osittain mutta pitää tehdä jotain

myös eläkeläisten erityisasumistuen lakkauttaminen toteutetaan indeksikorotukset jäädytetään useita asiakasmaksuja korotetaan ja niin edelleen

lista on huolestuttavan pitkä mutta näitä ratkaisuja tarvitsee tehdä koska menoja on saatava pienemmäksi

toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistus joka tapauksessa ilman säästöpaineitakin pitää toteuttaa ammatillisen koulutuksen osalta

meidän tiet satamat radat rapistuvat käsiin ja siksi väylätyöryhmän yksimielinen kanta siitä että tasokorotuksia tarvitaan perusväylänpitoon on nyt hallituksessa toteutumassa

vaikkakin siitä leikataan nyt tällä vaalikaudella paljon niin aiotaan myöskin panna euroja liikenteeseen niin että perusopetuksen oppimisympäristöjä kehitetään digitalisaatio tulee lähemmäksi oppilaita ja opettajia toteutetaan opettajien täydennys ja peruskoulutusta lisää ja ennen kaikkea liikutaan enemmän peruskouluissa ja muuallakin

nuorisotakuuta aiotaan jatkaa yhteiskuntatakuun suuntaan etsivästä nuorisotyöstä on tullut hyviä kokemuksia

biotaloudesta tulee uusia työpaikkoja koko suomeen ja niitä me tarvitsemme

arvoisa puhemies

lakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan lausunnoissa ja ajatuksissa tuomioistuinten toiminnan turvaaminen oli äärettömän tärkeää

etenkin alueelliset käsittelyaikaerot ja vaativat rikokset tarvitsevat tuomioistuimiin lisämäärärahoja ja myöskin huomiota käsittelyaikarajojen lain puitteissa toimimiselle

yhdyn siihen samaan kuoroon joka on tänään puhunut rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenojen alimitoituksesta

mutta tähänkin lukuun pääsemiseksi en itse näe että esimerkiksi sakon muuntorangaistuksella olisi paljoakaan edistystä

tuottavuusohjelma ei ole jättänyt vankeinhoidossakaan tätä aluetta kylmäksi

toivon että vankeuslain tavoitteet eivät kuitenkaan hämärry tässä tuottavuusohjelman soveltamisessa vankeinhoidon tilanteessa

erityisesti lakivaliokunnassa pohdittiin vankien psyykkisen fyysisen ja henkisen kunnon tilannetta ja oltiin sitä mieltä että kuntoutus ja osallistumisvelvollisuuden huono toteutuminen tällä hetkellä ei tule edesauttamaan esimerkiksi tätä tärkeää tavoitetta vankiluvun alentamisesta

organisaatiorakennetta muutetaan hyvä niin mutta tähän liittyy myöskin tietysti tämä mainittu alue ja laitosrakenteen muuttaminen

yhdyn niihin sanoihin

kaikkinensa en yhdy millään tavalla vankien avolaitossijoitusten tavoitteisiin koska näen että vankien terveydenhuollon tilanteessa ei ole sellaisia parannuskeinoja lähitulevaisuudessa jotka edesauttaisivat avolaitoksiin siirtymistä

mikäli me avolaitoskelpoisia vankeja toivomme ja haluamme lisää se tarkoittaa sitä että terveydenhuollon panoksia tarvitaan lisää niin mielenterveystyöhön kuin päihdeongelmien ratkaisemiseen

kuntoutussuunnitelmia ei ole pystytty toteuttamaan ja siksi toivonkin että tulevaisuudessa oikeusministeriö keskustelee tosissaan sosiaali ja terveysministeriön kanssa siitä miten vankeinhoidon terveydenhuollollisia kustannuksia voitaisiin jakaa ja hyödyntää tulevaisuudessa paljon paremmin

arvoisa rouva puhemies

meneillään on paljon uudistuksia jotka viedään maaliin ja jotka tietysti jatkuvat hallituskausien ylitsekin

uusi yliopistolaki hakee toimintavarmuutta ja omaa rooliansa varmasti vielä tulevina vuosina

perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa ollaan parhaillaan uudistamassa ja siinä on todelliset väännöt menossa myöskin hallitusryhmien sisällä

korkeakoulurakenteita uudistetaan pääsykoejärjestelmiä uudistetaan valmistumista pyritään nopeuttamaan ja koulutuksen laatutavoitteita parantamaan

tällä tavoin tuetaan nuorten siirtymistä tutkintoon johtavaan koulutukseen ehkäistään opiskelujen keskeyttämistä ja nopeutetaan valmistumista ja siirtymistä työelämään

huoli nuorista koulupudokkaista ja syrjäytyneiden tilanteesta on aiheellinen kun puhutaan lama ajasta laman kourissa elävistä nuorista jotka eivät löydä työpaikkaa tai koulutusta

toiminnan asiakkaat ovat usein niin vaikeassa elämäntilanteessa että he eivät pysty ilman apua nousemaan takaisin jaloilleen ja silloin yhteiskunnan on autettava

uusi nuorisolaki myöskin pyrkii yhdistämään eri hallintokuntien ja viranomaisten toimintoja ja työtä nuorten tukemiseen silloin kun he kamppailevat erilaisten vaikeuksiensa kanssa

tavoite on parantaa nuorten palveluiden saatavuutta ja nuorisopalveluiden olemassaoloa kunnissa

liikuntabudjetti kohdistuu muun muassa tällä erää liikuntapaikkarakentamiseen terveyttä edistävään liikuntaan sekä liikunnan kansalaistoiminnan tukemiseen

liikunnassa on tuettava itse urheilijoita sekä seuroja ei hallintorakenteita

ja tämä jälkimmäinen tuli ainakin sivistysvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa esille että suoraan urheilijoille kohdennetut apurahat ovat parasta huippu urheilun tukemista

uudistamisesta että korkeakoulutuksen tulee olla saavutettuna koko maassa suomessa tulevaisuudessakin niin että yhdessä maakunnassa on ainakin yksi korkeakoulu tai korkeakouluja

kun olemme lisänneet näitä aloituspaikkoja ammatilliseen koulutukseen niin siellä täytyy tulevina vuosina seuraavassa hallitusohjelmassa painopisteeksi ehdottomasti ottaa se että ammatillisen koulutuksen laatua parannetaan

arvoisa herra puhemies

suomi tarvitsee uudenlaista pöhinää kohti talouskasvua ja parempaa työllisyyttä

kataisen kuuden puolueen hallitukselta puuttuu selkeä tahtotila siitä että velkaantuminen taitetaan ja uusia työpaikkoja luodaan suomeen

viime kyselytunnilla eduskunnassa aihetta käsiteltiinkin ja jos en nyt rivien välistä aivan turhaan niitä kommentteja napsinut niin hieman utopistisena ainakin ministerit pitivät tätä kasvua ja kehitystä

mutta omasta mielestäni meillä ei ole varaa olla luomatta työpaikkoja suomeen koska vain työllä suomi nousee uuteen kasvuun ja kehitykseen

jos ja kun hallitus aikoo käyttää tämän loppuvaalikauden siihen että leikkauslistoja näitä rakennepaketin listoja ja työlistoja tehdään niin voihan sen ajan silläkin lailla käyttää mutta näen tarpeelliseksi pistää nyt töitä myöskin ministeriaitiosta käsin uusien kasvutyöllistämismahdollisuuksien luomiseen

me keskustassa olemme esittäneet että oikeita porkkanoita käyttämällä parannamme työllisyyttä

esimerkiksi työllistäville pienyrittäjille ja maatalouden harjoittajille olemme esittäneet viiden prosentin yrittäjätulovähennystä

myöskin ensimmäisen työntekijän palkkatuki tulisi juuri pienille yrittäjille erittäin suurena lahjana koska ehkä juuri toisen työntekijän palkkaaminen itsensä lisäksi on se kynnys jonka moni yrittäjä jättää ylittämättä

me olemme myöskin esittäneet työkalupakkiin miljardiluokan kasvurahastoa jolla suomalaisen työn arvostusta saadaan nousuun

valtion infra oy on myöskin hyvä väline siihen että työllistävät liikennehankkeet uudet sellaiset saadaan tulevaisuudessa jalalle

myöskin kotimainen maatalous ja elintarvikehuolto on yksi tulevaisuuden työllistäjistä jos me annamme maatalouden harjoittajille kasvun eväitä

niitä ovat parempi kannattavuus ja tuotteista saatu hinta sekä pitkäjänteisyyttä muun muassa investointipaketteihin ja rahoituspohjaan

kun tänään vierailin utajärvellä omalla kummitilallani niin oikeastaan ainoa viesti tänne eduskuntaankin oli se että kannattavuuden parantamiseksi hekin ansaitsevat ja tarvitsevat tupopöydässä annettuja lisäeuroja työntekijöille eli on kyse rahasta

tarvitaan pitkäjänteisyyttä kuntapolitiikkaan ja sosiaali ja terveyspalveluiden uudistamiseen eikä esitetty valtionosuusjärjestelmäkään ole omasta mielestäni oikeudenmukainen

ensimmäisenkin kesken että ne keskustelua jatkaa edustaa vehkaperä arvoisa puhemies

on selvää että suomeen tulee tulevina vuosina muuttamaan työperäistä maahanmuuttoa enenevissä määrin niin kuin on arvioitu ja turvapaikanhakijoita aivan siinä mittakaavassa kuin on mitoitettu

suurin kompastuskivi tällä hetkellä näyttää olevan se että meillä eivät ole kotoutta niissä pää ja tavoitteet kotouttamistavoitteet kotouttamisresurssit kunnossa ja näen että tähän on seuraavina vuosina sisäasiainministeriössä paneuduttava entistä enemmän

kotouttamisessa kaikkein tärkeimpänä asiana pidän koko maahanmuuttajan kokonaisvaltaista palveluverkostoa jossa ovat peruspalvelut kunnossa mutta ennen kaikkea katson tätä maahanmuuttoa opetuspuolen näkökulmasta

maahanmuuton kaikkein vaikeimpana tekijänä ovat kielelliset ongelmat ja näenkin tärkeänä että tulevina vuosina sisäasiainministeriön on entistä enemmän eri hallintokuntien kanssa keskusteltava näitten kotouttamistoimenpiteitten tulevaisuudesta

kieli suomen tai ruotsin kielen opiskelu on niin lapselle aikuiselle kuin sitten myöskin varttuneelle tärkeä kotouttamisen väline

pidän myös tärkeänä sitä että kunnille maksettavaa kotouttamisrahaa korotetaan tulevina vuosina vastaamaan niitä kustannuksia joita maahanmuutosta kunnille ja alueille oikeasti käytännössä

edustaja

poissa yksi josta alatalo pois

arvoisa herra puhemies

siksi on selvää että huolestuneisuus etenkin siellä kentällä poliisin näkyvyydestä läsnäolosta ja tehtävistä on suuri

pora iii uudistus poliisin hallintorakenneuudistus on sarjassamme todellakin kolmas joka on läpiviety säästöjä hakien

viimeisimmässä uudistuksessa vuodenvaihteen alusta liikkuva poliisi lakkautettiin ja siitä on ollut kielteisiä seurauksia

olisi tärkeää etenkin nyt kun vuosi on kulunut arvioida aika pikaisesti se miten liikkuvan poliisin lakkauttaminen on näkynyt ja mitä se on tehnyt etenkin liikenteen parissa

ammattiautoilijat kritisoivat tätä liikkuvan poliisin lakkauttamista jo aikaisemmin voimakkaasti mutta tieliikenneonnettomuudet tilastot näyttävät myöskin sen että tieliikenteessä liikenneturvallisuus on vähän karannut käsistä

olisi tärkeää että liikenteeseen saadaan tarpeeksi myöskin valvovia silmiä tekeviä käsiä ei vain peltipoliiseja ja laskun lähettäjiä

viimeisimmät kuulumiset kuulin lauantaina eräiltä ikäihmisiltä jotka todellakin pelkäävät kulkea kaupunkien laitamilla mutta ennen kaikkea näin naista ja isä

puistoissa iltapäiväaikaisin varsinkin näin kaamosaikana koska julkinen puistojuopottelu ja oleskelu kaupunkialueella on riistäytynyt käsistä

olisi tärkeää että järjestyksenvalvonta poliisien resurssit olisivat kohdillaan niin että kenttätyötä pystytään tekemään siellä missä järjestyshäiriöitä on

siksi on tarpeellista kysyä ovatko kenttäpoliisit väärässä kun he ovat esittäneet huolensa voimavarojen riittävyydestä hoitaa asianmukaisesti omia työtehtäviään sekä huolen liikennevalvonnan tilasta

jos me aiomme pitää kansalaisomaisuuden tasosta tiestöstä radoista vesiväylistä kiinni ja kunnosta kiinni niin meidän täytyy todellakin tehdä tämä tuntuva tasokorotus tämän vaalikauden aikana sillä vaikka nyt perusväylänpidon rahoitukseen saadaan korotus niin se ei kuitenkaan kata kustannustason nousua mitä näiden teiden ja ratojen ja vesiväylien pitoon tarvittaisiin

ja sopii myöskin kysyä miten hallitus aikoo turvata kenttäpoliisien näkyvyyden myöskin harvaan asutetulla alueella siellä missä etäisyydet ovat pitkät ja poliisia tuskin näkee ainakaan päivittäin

se että meillä on tulli pelastustoimi rajavartiolaitos antaa meille lähestulkoon sen turvallisuuden mitä me tarvitsemme rajojemme sisällä

ulkoturvallisuudesta on puhuttukin tänään todella paljon mutta erityisesti tämä sisäinen turvallisuus on asia joka ei saa olla rahasta kiinni eikä tahdosta kiinni

siitä on pidettävä huolta että niin lapsilla kuin ikäihmisillä on turvallista kulkea koulumatkat työmatkat ja asiointimatkat siellä missä ihmiset asuvat

tämä on erittäin paha takaisku alueen yrittäjille ja toimijoille koska tämä seinäjokioulu rata on erityisen tärkeä tavaraliikenteen kuljetuksessa

olen myöskin hyvin ihmeissäni tämän hallituksen ajatuksista yksityisteiden määrärahojen suhteen

nyt aiotaan leikata nimittäin lähes puolet tuosta yksityisteiden rahoituksesta

viime vaalikaudella istui toisennäköinen hallitus ja sinne lisättiin kylläkin elvytystoimenpiteitä ajatellen lisää rahoitusta ja tällä turvattiin rapautuneet yksityistiet

siellä yksityisteiden varsilla asuu satoja ja tuhansia ihmisiä ja myöskin siellä on yrityksiä joille tien kunnossapito on elinolosuhteita ajatellen äärimmäisen tärkeää

arvoisa puhemies

vesiväylänpidon määrärahatkaan eivät ole säästyneet leikkauksilta

esimerkiksi väylämaksun korotus tehtiin tässä salissa hiljakkoin luotsauksen maksuja on korotettu polttoaineiden hintoja on viime aikoina nostettu ja mitä tuleekaan sitten tämän rikkidirektiivin soveltamisen myötä

uuden väyläverkoston rakentaminen on elintärkeää myöskin suomelle

tuleva liikennepoliittinen selonteko on nyt avainasemassa ja siinä varmasti liikenneministeri kyllösellä on melkoista puristamista kasaan kun näitä toiveiden tynnyreitä tänäkin päivänä erilaisista tieosuuksista ja pätkistä kuulee

liikennehankkeiden budjetointia ja rahoitusmalleja odotetaan nyt uusia avauksia liikenneministeriltä ja voidaankin kysyä onko meillä varaa olla investoimatta uusiin hankkeisiin teihin erityisesti kun mietitään kaivosteollisuuden matkailun uusia aluevaltauksia ja arktisen alueen kehittymistä tuolla pohjoisilla alueilla

arvoisa herra puhemies

erityisesti haluan nähdä täällä etelä suomessa miten kokoomuslaiset ja myöskin demareiden kuntapäättäjät ottavat tämän kuntareformin vastaan

pohjois suomen puolesta puhuminen näyttää jäävän pelkästään meidän opposition edustajien varaan niin etelä suomi painotteisia hallitus ja hallitusohjelma ovat

valtionosuuksien leikkaukset tulevat näkymään maakuntamme kuntien kurjistumisena sillä pohjois pohjanmaalla ainoastaan oulussa ja oulun seudun kunnissa verokertymä on riittävän suuri

valtionosuuksien leikkauksien vastapainoksi uusi hallitus odottaa vielä kuntien selviävän yhä uusista sinänsä kannatettavista tavoitteista ja lainsäädännön mukanaan tuomista velvoitteista tästä esimerkkinä vanhuspalvelulaki

tavoitteena on pidettävä sitä että koulutuspaikkojen määrä maakunnassamme saadaan vastaamaan jokaisen ikäluokan määrää

ainoastaan opiskelijat on ostettu hiljaisiksi sitomalla opintotuki indeksiin mutta tämä tehdään vasta puoli vuotta ennen oletettuja seuraavia eduskuntavaaleja

arvoisa puhemies

näin voi päätellä kotihoidon tukea koskevasta kirjauksesta

oma ja puolueemme tavoite on päinvastainen

usein lapsiperheissä tarvitaan auto tai kaksi asuntolaina on vasta hankittu ja kuntapalveluja joudutaan käyttämään ahkerasti

bensa ja autovero nousevat asuntolainan korkovähennysoikeus pienenee ja kunnat joutuvat hyvin todennäköisesti nostamaan palvelumaksujaan kunnallisveroaan ja karsimaan palveluista selvästi

mihin unohtuivat puheet lapsiperheiden tukemisesta kun ne laitetaan entistä ahtaammalle tässä hallitusohjelmassa

sitä tekemisen meininkiä josta sanottiin tuosta ministeriaitiosta tarvitaan siihen politiikkaohjelmaan

on esitetty että valtio ei voisi kovinkaan paljon tehdä juuri tämän työttömyyden edessä tai yrittäjyyden parantamisen eteen

juuri näillä pystytään suuntaamaan edistämään parantamaan jos vain halutaan suomeen kasvua kilpailukykyä ja työllisyyttä

keskustan eduskuntaryhmä on tänään esittänyt monia hyviä tekoja joilla valtio voi muuttaa suomen suuntaa aina vain paremmaksi